he käyvät ostamassa mahdollisesti kaksi kertaa viikossa supermarketista edullisempia tuotteita ja se tarkoittaa että se lähikauppa menettää siinä tapauksessa

mutta sitten kannattaako yrittää niin kaikkihan tässä pitää tehdä mutta olen sitä mieltä jotta ei pidä tukea tämmöistä epäreilua verokilpailua jota näissä tapahtui

nimittäin jos siihen olisi kirjoitettu jotta vuoden operaatio olisi parempihyötysuhteinen totta kai se olisi parempi koska ei edestakaisin käytäisi hakemassa jengiä täältä kuukausi yhteen suuntaan ja yksi kuukausi perillä

silloin tuntuu järjettömältä jos joku kaupungin tai kunnan virkamies tulee ja sanoo jotta kyllä tämä rakenne nyt teillä on semmoinen jotta kyllä tässä tapahtuu jotain isoa ja teidän pitää panna nyt jotkut uudet jutut sinne

mikä takaa sen jotta irlanti ei lähde laskemaan tätä yhteisöveroa

maailmanlaajuisesti isoille rahasijoittajille jotka hakevat näitä sijoituskohteita ja horjuttavat valuuttoja niillehän tämä on niin kuin itikan ininää meidän rahat tässä mutta sinne ne hukkuvat ja siinä pelissä häviää

pidin tärkeänä tätä kolmikantaista asiantuntemusta sitä että eri intressitahot ja eri tahojen työmarkkinakokemus välittyivät suoraan näiden toimikuntien työssä

heidän asiointinsa tulee kallistumaan tämän läpimenon myötä koska on hyvin selvä jotta siinä tilanteessa myös siellä supermarkettien liepeillä olevia pikkukauppoja lähikauppoja ja erikoiskauppoja tullaan sulkemaan

itse jos olisin rosvopäällikkö ja luulen että kun sitä useampi miettii tulee ihan samaan lopputulemaan en olisi niin hölmö jotta menisin merellä kaappaamaan ruokalaivan

siinä annettiin kyllä pyssy mutta ne patit otettiin pois kun kepu käänsi kelkkansa tässä silleen jotta riittääkin kunhan siellä on kolme kaivoa vaikka kunnan viranomaiset eivät tuota ole joka tapauksessa tähän mennessä hyväksyneet

se että toimikuntien työ on saattanut turhauttaa ammattiyhdistysliikkeen ja työmarkkinajärjestöjen edustajia johtuu tietenkin siitä että työvoimatoimikunnat ovat olleet varsin ruuhkautuneita ja toisaalta myös työttömyysturvapäätösten syntyminen on tästä syystä viivästynyt

tosin viime aikoina on tapahtunut semmoista heikennystä jotta vähät välitetään vaan antaa kaikkien erojen kasvaa myös alueellisesti

sitten iso asia tässähän on käyty laaja keskustelu on kuitenkin se jotta kaikissa näissä mitä hyvänsä suomessa tehdäänkin ei pelkästään tässä asiassa mutta tässä ennen kaikkea pitäisi ottaa huomioon että suomi on laaja maa ja meillä on erinäköisiä asuinpaikkoja

nimittäin antaa muiden tehdä se työ eikö näin

silloin se tarkoittaa jotta asiointimatkat pitenevät ja sehän tarkoittaa myös ympäristön kannalta hyvin huonoa suuntaa

se tulee näkemään isompaa työttömyyttä se tulee näkemään etujen leikkauksia koska muut maat pakottavat siihen niitä tekemään

ja sitä minä ihmettelen jotta miten keskustalaisista jotka ovat olleet aikaisemmin tasa arvon ja semmoisen vanhan alkiolaisen ajattelun kannalla no ei enää pitkään niin kuin tuossa valiokunnan puheenjohtaja ravistelee päätään se semmoinen ajattelu on ilmeisesti hävinnyt mutta toivoisin jotta maaseudun puolustajia ja syrjäisempien alueiden puolustajia löytyisi täältä kepunkin leiristä jotta ei kokonaan unohdettaisi niitä selkosia jotka tuolla ovat haja asutusalueella

edellisen tässä asiassa mutta tässä ennen kaikkensa jotta jos asutaan veden äärellä tai asutaan jossakin tuolla kaukana niin on turha puhua tässä itämeren saastumisesta tai jostakin järvien vesien saastumisesta

pitää olla auto kun lähtee kauppaan ja siinähän tupruttuu sitten dieseliä tai bensaa tai jos kellä on häkäpönttö tai biokaasua sitten tankissa mutta joka tapauksessa jotain menovettä tai kaasua siinä on olemassa

se on ihan selvä koska nämä kriteerit ovat olemassa ja sehän tarkoittaa jotta eiväthän he pysty millä ihmeellä he tulevat tekemään uutta raahaa millä maksetaan sitä velkaa kun tämä tulee väistämättä johtamaan siihen jotta siellä menee niin kuin kierre alaspäin

tällä ei suinkaan voi perustella näiden toimikuntien lakkauttamista

niin kuin totesin alussa jos semmoinen imeytyskenttäjärjestelmä toimii miksi sitten tarvitsee mitään erillisiä systeemejä olla olemassa vaan sanotaan että hei kehitetään järjestelmä millä mitataan

vielä yksi asia juuri tämä että työttömyysturvaa koskevien sitovien lausuntojen antamisoikeus annetaan yhdelle virkailijalle

he ovat antaneet äänensä ja äidinmaidosta imeneet sitten aatteen siinä sivussa mutta ilmeisesti kepu on pettämässä tässäkin tilanteessa taas äänestäjät

jos voidaan osoittaa se enstäinkin että sinne imeytyskentän takalaidalle tulee fosforia ja typpeä liian paljon silloin vaadittaisiin se systeemi

joka tapauksessa turvattomuus lisääntyy koska minä en usko ollenkaan että siellä vartijoita palkataan niin paljon lisää tai sitten joka vuoroon kahta ihmistä lisää ennen kaikkea niissä tapauksissa missä myöhään työskennellään tai yöllä pidetään kauppoja auki

meillä on tutkimuslaitoksia tielaitos ja kunnat on monta muuta paikkaa mitkä haluaisivat työllistää ja olisi halukkaita työttömiä töitä tekemään mutta se ei ole mahdollista

edelliseen ei ole enää paljon lisättävää mutta sen verran kun ed

mutta asetan isoja varauksia myöskin yhden virkailijan päätöksenteolle juuri puolueettomuuden näkökulmasta koska useimmiten kun ihminen eroaa työstä tai erotetaan työstä tai kieltäytyy työstä usein taustana on suuri joukko erilaisia arkisia perusteluja ja voi olla työsuhdetta työsuhteen ehtoja koskevia riitoja joita sitten myöhemmin käsitellään esimerkiksi oikeudessa

nimittäin nykyiset imeytyskentäthän tehdään sillä tavalla että sinne tulee niitä sorapatjoja ja kangas väliin ja siellä on putki olemassa takapuolella perällä ja siitä otetaan näytteitä toimiiko se kenttä

kaltiokumpu tuossa arvosteli sosialidemokraattien vastalausetta ja tulkitsi näitä asioita omalla tavallaan niin kuitenkin hänen puheessaan oli monia kriittisiä kohtia

täällä pitäisi puhua siitä jotta veroelvytys on ohjattu suuri ja keskituloisille ei siis pieni ja keskituloisille koska pienituloiset eivät ole hyötyneet yhtään

sielläkin todetaan että pitää varata tämmöistä apua kriisiapua sitten ja jälkihoitoa kun näitä ryöstöjä tapahtuu

hän totesi että käräjäoikeudet voivat jättää lukematta tästä mietinnöstä ne kohdat mitä tässä valiokunta on todennut mikä kuvaa sitä tilannetta jotta voi olla jotta ne kriittiset kohdat mitä hän tuolta puhujapöntöstä totesi ne toteutuvatkin siinä ja tehdäänkin sillä tavalla jotta oikeuksiin ei pyydetäkään lautamiehiä niissä tilanteissa vaan niputetaan ja mennään maksimirajoilla jolloin tuomarit tekevät päätöksiä aika paljon ja päätöksenteko kärsii ja niin kuin tässä on todettu lautamiehiä ei kutsuta ja tapahtuu siten jotta tämä valiokunnan henki joka tässä on ilmeisesti ollut hyvä ja mitä on tarkoitettu ei toteudukaan

sitten tämä ed

jos etukäteen tiedetään tällaisen tilanteen tuleminen niin onhan tämä nyt aika merkillistä

nimittäin kunnat ovat nostaneet veroäyriä tulevat nostamaan ensi syksynä tässä ennen joulua katsokaa vaikka nousee monessa kunnassa veroäyri mikä tarkoittaa sitä että heidän ostovoimansa kapenee siinä

minusta se on erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen siinä mielessä kun nyt sallitaan kuitenkin peltoon levitettävän näitä sakokaivolietteitä sitten kun ne kalkitaan

mutta tätä pidän tärkeänä että myös tämä puolueettomuusnäkökohta vaarantuu

kun historiaa katsoo on monia asioita missä on jouduttu tekemään myös tieteen osalta kuperkeikkoja sillä tavalla että joku näkemys jossakin historiassa on ollut ihan toisenlainen kuin tänä päivänä

silloin tapahtuu sillä tavalla että ne jotka tarvitsevat sitä ostovoimaa ja joilla on potentiaalia siihen kun kengät ovat kuluneet ja kotitalouteen tarvitaan uutta jääkaappia ja lattiamattoa eivät pysty näitä hankkimaan koska heillä ei ole rahaa siihen

jos se kerran on mahdollista että se on ympäristöön käypä eikä tuo saastutusongelmia niin miksi tehdä sitten kalliita systeemejä

kun tekniikka kehittyy ja voidaan tehdä uusia innovaatioita sieltä kautta löytää uusi ratkaisu asioihin niin minä en sulkisi mitään pois

siellä on yrittäjä jolla on tuommoinen kalkitussysteemi olemassa vaatiikohan se vuorokauden muhia siellä ja ei kun pois sakolietteet ja peltoon

nimittäin minun havaintoni ainakin on noin normaalina tallaajana kun tuossa katsoo vaikka tämän eduskunnan porukkaa joka on eliittiporukkaa tietysti niin on kohtuullisen hyvin syönyttä porukkaa ja hyvät vaatteet on olemassa tai sitten kun katsoo vaikka tuossa mannerheimintiellä jalkakäytävällä kulkevaa porukkaa tai miksei autoissakin liikkuvaa porukkaa eivät nekään näytä hyvin näivettyneiltä jotta ne eivät olisi ruokaa saaneet näilläkin aukioloilla tai vaatteita tai autoja

jos on mahdollista löytää semmoinen niin tehtäköön kuperkeikka mutta myös turpeen tutkimistyöhön pitää tehdä siinä miten se voidaan hyödyntää yhä edelleen panoksia eikä sulkea sitäkään kokonaan pois koska se on vaikka se ei ole nopeasti uusiutuva kuitenkin uusiutuva luonnonvara jaetulta se ei oo sen jo

arvoisa puhemies

siinä mielessä olisi odottanut jotta kirjoitetaan se sitten auki mitä tässä näkyy pykälissä eikä sitä mitä tällä tarkoitetaan

käsittelyssä on laki aloite ampuma aselain muuttamisesta

kataisen olisi hyvä ottaa tästä esimerkkiä

kivihiili ilmeisesti on vähän pitemmän värssyn puoli mutta turve on kuitenkin meille iso varanto ja sen takia näkisin jotta minä olen valmis tekemään siinä kuperkeikan jos tiede sen osoittaa että se voidaan tehdä

minusta nimittäin tämä maapuhdistamosysteemi mikä on ollut käytössä pitkään on nerokas keksintö sillä tavalla että siinähän ei tarvita yhtään kemikaalia ei yhtään sähköä niin kuin näissä monissa uusissa puhdistamoissa tarvitaan vaan se luontainen biohajoaminen tapahtuu siellä

lainsäädäntöprosessi vie kuitenkin runsaasti aikaa uudistettaessa koko lakia ja siksi on perusteltua tehdä tarkistuksia nykyiseen lakiin nopealla aikataululla jo ennen kokonaisuudistusta

sitten kun menee johonkin kylään niin kaiken näköistä roinaa ja romua on talot täynnä ja asunnot ja osakkeet täynnä jolloin semmoista isoa tarvetta ja huolta jotta eivät olisi ikään kuin pystyneet nämä kaupat palvelemaan ei ole olemassa

merkittävin nykyisen ampuma aselain epäkohdista on lain keskittyminen enemmän haettavaan aseeseen kuin asetta hankkivan henkilön ominaisuuksiin ja soveltuvuuteen aseiden hal lussapitoon

siellä kyllä sitten pitkien matkojen päästä ajetaan autolla ja mennään jonottamaan sitä tai kun joku kauppakeskus avaa ja tarjoaa pilkkahintaan jonkun jutun sieltä niin silloin rynnätään ja tahtoo ihmiset jäädä jalkoihin

myös sen selvittäminen että hakijalla on olemassa hakemuksessa ilmoittamansa perusteet aseen käytölle tulisi kuulua osana lupaprosessiin

sitten siellä on sähkö joka pyörittää niitä vesiä siellä sitten siellä on vielä joku valo mikä tarkoittaa että minusta se ei ole ympäristöystävällinen teko meidän haja asutusalueillamme nimenomaan

se on eri asia mutta kuitenkin kuvaa sitä tilannetta jotta silloin ei välttämättä enää lasketakaan sitä mitä se kauppakeskukseen meno maksaa vaan tärkeää on että siellä kun saa vaan halvemmalla vaikka todellisuudessa se halpuus olisi paljon kalliimpi kun lasketaan ne matkakustannukset

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pulliaista ja hänen näköalaansa tulevaisuudesta ja sen peilaamista menneisyyteen missä ollaan ja tässä minä uskon kyllä kanssa ed

uutena elementtinä lakiin esitetään otettavaksi asekortti joka olisi periaatteiltaan metsästyskortin kaltainen osoitus ampuma aseiden käsittelystä ja ampuma aseita koskevien säännösten ja määräysten tuntemuksesta

siinä pitäisi olla niin että yhteiskunta tulee vastaan niitä rakenteita tukemaan koska ne ovat yleensä kalliimmat jos sattuu asumaan pohjavesialueella

ei se hyvin pitkään tule olemaan koska tässähän tulee tapahtumaan sillä tavalla tämä on minun veikkaukseni voin olla väärässäkin ja ihminen voi aina olla väärässä jotta menee muutama vuosi niin kyllä korot tulevat tässä nousemaan koska kysehän on siitä jotta rahan tarve näköjään kasvaa ei pelkästään suomessa ja kun joillakin sattuu tuota rahaa olemaan siellä holveissa niin paljon josta voi vipata niin kyllä jossain vaiheessa rahastetaan nämä yhteiskunnat perusteellisesti

kortin saamisen edellytyksenä olevan koulutuksen ja asetutkinnon järjestämisen ampuma aselupaviranomainen voi antaa esimerkiksi valtakunnallisiin keskusjärjestöihin kuuluvien ampuma tai metsästysseurojen tehtäväksi

pam työmarkkinaosapuolena ja ammattijärjestönä katsoo mikä on heidän jäsentensä etu ja minusta se on kunnioitettava asia jotta he ovat saaneet tämmöisen sopimuksen aikaan

siis pam hoitaa työmarkkinapolitiikkaa me hoidamme tätä lainsäädäntötyötä ja lainsäädäntötyö on paljon isompi juttu paljon laajempi näkemys siitä mitä meidän pitää ottaa huomioon

tässähän tapahtuu iso siirto kansanvallan kassoista tuonne rahanvallan kassoihin tässä on menossa maailmanlaajuinen juttu ei tämä pelkästään suomessa ole mutta meidän pitäisi vaan osata siinä rakosessa toimia jotta suomessa hoidettaisiin viisaammin asioita ei annettaisi niin isoa niskalenkkiä tälle rahanvallalle

arvoisa puhemies

tuolla itä suomessa aikanaan vaikutti semmoinen henkilö kuin kuikka koponen

kun katsoo sitä jotta heillä on ollut tiedossa se jotta kun on tämän tyyppinen hallitus kuin tällä hetkellä on olemassa jossa on hyvin hyvin oikeistolaiset porvarilliset voimat olemassa niin kun se olisi mennyt kuitenkin läpi niin mikä sen parempi ja ammattiyhdistysliikkeen pitikin tässä rahastaa tuossa tilanteessa ottaa pois kaikki lisät ja muut mahdolliset mitä on saatavissa mutta meidän pitää katsoa mitä tämä tarkoittaa koko yhteiskunnan kannalta

tämä on vähän samanlainen juttu tämä kun tässä aikanaan hallitus perusteli kun kelamaksun poisti jotta tällä kuntien taloutta parannetaan ja kunnat saavat tässä lisää rahaa

kyllähän tässä kun sillä tavalla lisätalousarviota ja ensi vuoden talousarvioesitystä katsoo täällä monet puhujat ovat puhuneet sitä jotta kunnat joutuvat ahdinkoon joutuvat nostamaan veroprosenttejaan ja karsimaan palveluista

no sehän tiedetään että jokuhan se aina maksaa nämä jutut niin tässä minä näen samalla tavalla että tässä toimeentulotuen maksatuksessa tehdään samanlainen silmänkääntötemppu jos hallitus sen tekee

työllisyyspoliittisestihan tässä on ihan järjettömästä jutusta nyt kyse nimittäin jos katsotaan että tänä päivänä niin kuin äsken perustelin kaikki tuotteet ihmiset ovat saaneet ja ei ole ollut ongelmaa siitä jotta ei tarjonta olisi ollut riittävää

mutta uskoisin että sama määrä vähintään leikataan kuntien valtionosuuksista jolloin taas kuikka koposen temppu tulee tapahtumaan siinä ja kunnat jäävät nuolemaan näppejään ja nostelemaan veroprosentteja ja erityisesti semmoiset kunnat missä on paljon näitä toimeentulotukiasiakkaita koska näinhän se yleensä tilastoista katsotaan millaista porukkaa missäkin on ja sen mukaan sitten leikataan valtionosuuksia

kauppojen hyllyt ovat kyllä notkuneet tavaraa ja tyhjää on suuri osa aikaa jotta siellä sopii kyllä liikkumaan ja kassat kyllä vetävät

kun menette tuonne marketteihin nytkin siellä on kyllä riittävästi kassoja olemassa siellä ei hirveän pitkään tarvitse odottaa sitä rahat kyllä äkkiä kelpaavat sinne

kun niitä ei voi hyvin hirveästi aseellakaan uhata siellä on tassut pystyssä sotilailla ja ne vievät ne johonkin turvapaikkaan ja käydään neuvottelemaan miten me saisimme ne vapaaksi

toisaalta koko kuntouttavan työtoiminnan ajatus budjetissa on se jotta kestäisi samalla tasolla se henkilömäärä joka joutuu näihin toimenpiteisiin

meidän pitäisi katsoa kansanedustajina sitä miten jatkossa turvataan se jotta meillä riittää ihmisiä hoivapalveluihin meillä riittää tuotannolliseen elämään jolla saadaan vientituloja kun viedään joko tuotteita tai palveluita ulos

siinä mielessä en suosittele missään tapauksessa ja en näe järkevänä tätä napanuoran katkaisua tässä sillä tavalla jotta tämän sosiaalityön ja tämän toimeentulotuen maksatuksen kyllä pitää olla niin kuin käsi kädessä olevia asioita koska ihminen pitää katsoa kokonaisuutena ei siten että erotetaan joku maksatus ja sitten unohdetaan se ihminen sinne koska tärkeätä on että se ihminen ei syrjäydy hän saa sen tarvitsemansa sosiaaliavun sieltä mitä tarvitsee mitä se onkin sitten mutta hän saa kanssa ne rahat

mutta kun ed

siinä on iso gäppi se vaatii useita kymmeniä miljoonia jopa puhuivat että se voi olla toista sataa miljoonaa minkä maksaa tuo ei kaikki vielä ensi vuonna ja seuraavana vuotena lisää koska työttömiä kuitenkin tulee ja tippuu sinne työmarkkinatuelle joka tapauksessa enemmän kuin nyt

se on ainut kestävä tie sillä tavalla jotta suomalainen yhteiskunta voi myös mitä hyvänsä palveluita järjestää sisällään

onko se suomi joka maksaa kun kipataan suomalaiselta sotalaivalta ne sinne vai onko se jokin yhteinen elin vai käykö niin että kun kipataan somaliaan siellä tuomittavaksi siellä kahleet aukeavat välittömästi ja ei kun uutta pyssyä käteen vaan ja ei kun hyökimään sinne merelle

sehän tarkoittaa jotta niille kunnille missä talous on heikoissa kantimissa se tekee yhä enemmän vaikeutta

jos hallitus semmoisen tekee niin se joka tapauksessa pitää jotenkin järjestää mutta tuntuu että mennään siihen suuntaan että tehdään kahden luukun periaate kun on puhuttu tehdä

sen takia tässä hallitus kyllä työntää niin kuin pupujussi päänsä pensaaseen ja sanoo ettei ole mittee hättee olemassa

eli on todettu jotta kaupan ala tulee työllistämään ilmeisesti suoraan siellä kaupassa jonkun verran lisää mutta siellä tarvitaan sitten näitä päivähoitopaikkoja tai yöhoitopaikkoja mutta päivähoidoksi kai sitä sanotaan yöhoitoakin vartiointia siivousta liikennettä koska tämähän vaatii joukkoliikennettäkin että se pyörisi enemmän pitempään mahdollisesti jopa yölläkin

tietyllä tavalla tietysti hallitus yrittää pestä kasvojaan mutta kyllä jossakin vaiheessa paljastuu tuossa jo joulun jälkeen kun katsotaan kun monet kunnat ovat nostaneet veroprosenttiaan mikä tilanne siellä on ja kun katsoo vielä eteenpäin siitä vielä vuoden päähän niin kyllä me olemme aika tiukassa tilanteessa

eikö näitä ihmisiä tarvittaisi nyt jo ja tulevaisuudessa vielä enemmän koska on todettu että pitää tuottavuusohjelmaa tehdä sen takia jotta tuotannolliseen elämään riittäisi ihmisiä ja kaikki eivät menisi hallintotöihin

kuntaliitossa sanottiin jotta ei ole uskallettu vielä tehdä ennustetta sen kauemmas koska näyttää jotta kaikki luvut näyttävät yhä kurjemmilta

iso asia mikä tässä koko paketissa minusta on niin kuin olisi hätäläjä tehty on tämä valtion merkittävien yhtiöiden myynti

meidänhän pitäisi nyt rakentaa semmoinen malli jotta tämä palveluverkko on mahdollisimman tehokas ei päällekkäinen eikä ylimitoitettu niin kuin tässä tapauksessa kaupan osalta nyt näyttää muodostuvan kaikkine näine sivujuonteineen elikkä vartioinnin turvallisuuden kaikkien tämän tyyppisten liikenneasioiden pitää olla tehokasta jotta ihmiset saavat tuotteensa ja tavaransa

siinä ei ole järjen hiventä

ministerin puhe hämmensi tässä enemmän kuin selvensi koska nyt valiokunta lausumaehdotuksessa sanoo jotta pitää pyrkiä euroopassa tämmöiseen yhtenäiseen käytäntöön

nimittäin jos se myydään niin minä en ymmärrä ollenkaan miksi siihen haetaan joku ulkopuolinen taho